siinä kyllä olisi erittäin toivottavaa että tämä kriisi saataisiin ratkaistua siten että sillä ei tulisi olemaan vaikutuksia meidän ruuan vientiimme

työsuhde ehtoja heikennetään tämän päätöksen myötä palkkoja leikataan tämän päätöksen myötä ja tämän huoltovarmuudenkin suhteen on vielä epämääräisyyksiä ja epävarmuustekijöitä

selonteossa on mainittuna vapaaehtoisen maanpuolustuksen tärkeys mutta sitten taas toisaalta liha sen luiden ympäriltä puuttuu tältä osin

mitä ruokaturvallisuuteen muuten tulee edustaja myllykoski otti mielestäni erittäin hyvin esille mitä siitä tulee kun bisnes menee eettisyyden edelle

kaiken kaikkiaan tämä esitys ei ole tässä muodossaan nyt hyvä ja sen vuoksi en edelleenkään voi sitä kannattaa

joka tapauksessa hyvä asia on se että tämä siirtymäaika tähän sähköiseen e reseptiin tuli

kiinassa näitä varoittavia esimerkkejä on ollut ja meidän tulee huolehtia täällä kaikkemme siitä että tällaisia ei tule tapahtumaan

vapaaehtoisille maanpuolustusjärjestöille täytyy määrittää selkeä rooli mitä halutaan ja kuinka paljon siellä oleviin osaajiin luotetaan

siinä mielessä luotan kyllä täysin kotimaisiin tuottajiin kotimaiseen ruuan jalostukseen ja ylipäätään kotimaiseen elintarviketurvallisuuteen

reserviläisissä on paljon tietoa ja taitoa eri saroilta

tämä selonteko on monelta osin erittäin hyvä ja kannatettava

tällä väellä on myös luonnollisesti vankkaa maanpuolustustahtoa hyödyntää näitä asioita isänmaan parhaaksi

esimerkiksi useissa maissa reserviläiset harjoittelevat todellisen kriisitilanteen mukaan huomattavasti vapaammin puolustusvoimien kalustolla omilla kouluttajilla ja sen tuoman vastuun tuomalla luottamuksella

herra puhemies

me jokainen voimme siihen vaikuttaa omalla panoksellamme sillä että ostamme kotimaista

haluan loppuun todeta vain sen että vaikka kansainvälinen toiminta on suomen turvallisuuspolitiikan kannalta tärkeää se ei voi jatkuvasti ajaa oman kansallisen puolustuksen ja puolustusvoimiemme kehittämisen edelle

vielä nopeutusta tietysti tarvittaisiin siihen että ruoan alkuperää koskeviin merkintöihin paneuduttaisiin täällä oikein toden teolla niin että kun jokainen meistä tuolta kaupan hyllyltä valitsee sen elintarvikkeen niin siellä on selkeästi merkittynä se missä tuote on tuotettu tai kun ravintolassa ostamme pihvin tai muun annoksen niin siellä kerrotaan selkeästi missä maassa ruoka on tuotettu

esimerkiksi huomenna puolustusvaliokuntaan aiotaan tuoda atalanta asia käsittelyyn aivan järjettömän kiireellä aikataululla

käytännössä puolustusvaliokunnasta on tuskin tässä edes kuuluisaksi kumileimasimeksi niin nopeasti tämä aiotaan viedä

se parantaa kaikkien kuluttajien asemaa ja ennen kaikkea se parantaa meidän mahdollisuuttamme tehdä valintoja suomalaisen laadukkaan ruoan puolesta

arvoisa herra puhemies

edustaja sipilä otti tässä avauspuheenvuorossaan myös sukupolvenvaihdokset vahvasti esiin ja perintö ja lahjaverotuksen osana niitä ja se onkin mielestäni asia joka pitäisi ottaa vielä vahvempaan tarkisteluun kuin tähän mennessä sillä se on keskeinen keino kyllä edistää kasvua ja yrittäjyyttä

sen jälkeen meillä on riittävä selkänoja kansainväliseen yhteistyöhön harjoittelutoimintaan ja hankintoihin

täytyy teitä ministeri tiilikainen kiittää siitä että te olette tämän sisäistänyt te kuulette sen viljelijöiden hätähuudon mikä tällä hetkellä näistä monista aivan kohtuuttomista asioista tulee

jos perintö ja lahjavero poistettaisiin tai sitä edes kevennettäisiin se antaisi kyllä paljon lisää eväitä sukupolvenvaihdoksiin ja edistäisi niitä

nyt viimeisimpänä on tämä eläinrekisteriasia mihin lupasitte puuttua

tässä hallituksen suurkuntahankkeessa valitettavasti tapahtuisi niin että pikkuhiljaa yritystoiminta keskittyisi kaavoitus keskittyisi ja sitä kautta kaikki palvelutkin keskittyisivät sen mammuttikunnan yhteen keskuspaikkaan

tässä kun käydään maiden välistä vertailua niin muun muassa ruotsissa ja virossa ja perintö ja lahjaverosta on luovuttu siellä sitä ei ole mutta suomessa päinvastoin tähän on tulossa kiristyksiä

te olette toiminut topakasti

nitraattiasetus on yksi hyvä esimerkki siitä missä on saatu maalaisjärkeä tänne päätöksentekoon ja kohtuullistettu myös niiltä osin asioita ja se on hyvä

mielestäni jos tulevaisuudessa halutaan saada uusia yrittäjiä niin se tarvitsee myös sitten kannusteita vahvoja sellaisia että uusi sukupolvi pääsee uutta yritystoimintaa pyörittämään

tämä tuntuu siksi hyvin järjettömältä että suomeen oltaisiinkin luomassa euroopan mittakaavalla euroopan suurimpia kuntia

vielä haluaisin kuitenkin kannustaa siihen että esimerkiksi maaseutuviraston toimintaa saadaan luotettavammalle tasolle ja kysyisinkin

mitä me voisimme tehdä täällä päätöksenteossa jotta viljelijät pystyvät luottamaan paremmin siihen kuinka meidän viranomaiset toimivat

meillä nimenomaan etelä pohjanmaalla nyt selvitetään tätä maakuntamallia ja siinä taas sosialidemokraatit ovat erittäin hyvässä yhteistyössä meidän kanssamme sitä selvittämässä

tässä meidän keskustan mallissa hyvää olisi se että meillä nimenomaan säilyisivät ne tärkeät lähellä olevat asiat kuten päivähoito peruskoulu kaavoitus ja tärkeimpänä se elinkeinotoimen kehittäminen oman lähikunnan kehittäminen siellä omassa kotikunnassa

jos perintö ja lahjaverotuksesta luovuttaisiin niin se lisäisi investointeja se tosi uutta kasvua suomeen ja lisäisi sitä kautta myös työllisyyttä

tämä edustaja sipilän aloite tekisi sitä kannustaisi yrittämään ja työllistämään ja investoimaan

mielestäni vähintään yhtä tärkeää olisi myös tämä perintö ja lahjaverotuksen uudelleen tarkistaminen niin yritysten kun maa ja metsätalouden osalta

puolustuksen hallinnonalan pääluokka on yksi keskeisimmistä ja tärkeimmistä hallinnonaloista kun puhutaan suomalaisesta maanpuolustuksesta meidän koko turvallisuutemme kannalta

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia näyttää valtiovarainvaliokuntaa

onko oikein että viljelijöistä ollaan tekemässä lähes rikollisia uhataan kotietsinnöillä uhataan mielivaltaisuudella

pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen neljässä asian puiminen neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle neljäs viidettä kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistuntoon hyvä käsittäneen samoin päiväjärjestykseen viiden miestä seitsemänteen metsätaloudenkin osalta eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantai neljäs viidettä kaksituhattakaksitoista kello kolmetoista

on leikattu niin toiminnasta materiaalista kuin henkilöstöstä on oltu vähemmän varusmiesten toimesta maastossa lentokoneet ovat olleet vähemmän ilmassa ja merivoimat päässyt harjoittelemaan vähemmän merellä

ei ole mitenkään vähäpätöinen asia se että yritämme saada kansalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun paremmaksi

tähän kun laitetaan lisäksi puolustusvoimauudistus niin kyllä todella suuret mullistukset ovat käyneet suomalaisessa maanpuolustuskentässä

tässä tietysti näkyvimpinä osina ovat varuskuntien lakkauttamiset jotka erityisesti tuonne keskiseen suomeen kolhaisivat

jos keskustelemme järjestötoiminnasta on erittäin haasteellista saada eri järjestöihin aktiivitoimijoita tai jos niitä saadaan ne ovat toimijoita jotka toimivat useissa periaatteessa kilpailevissakin järjestöissä

ihmisten aika on nykyään kortilla ja myös tämä demokratia osallistuminen ja vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on osaltaan tähän samaan asiaan kytköksissä

kun äänestysprosentteja katsoo viimeisimmistä vaaleista niin voidaan kyllä todeta hieman huolestuttavia lukuja sieltä

arvoisa puhemies

puolustusvaliokunnassa kävimme erittäin hyvän keskustelun varusmiespalveluksen lyhentämisen eduista ja haitoista ja käsittelimme sitä ja nyt tämä esitys on tullut tänne täysistuntokäsittelyyn

budjetin osalta muutama asia ensinnäkin tämä maanpuolustusjärjestöjen tuki

tällä on äärimmäisen suuri merkitys mitä vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt tekevät mpk siinä kouluttajana mutta sitten myös nämä mpkn jäsenjärjestöt mpkn perustajajäsenet reserviläisliitto reserviupseeriliitto maanpuolustuskiltojen liitto ja niin edelleen nämä kaikki kokonaisuutena muodostavat meidän maanpuolustuksen erittäin merkittävän osan

toivottavasti nyt tämän kevään eurovaalit sitten saavat myös äänestysprosentin osaltaan nousuun ainakin ehdokaslistat kaikkien puolueiden osalta näyttävät hyvin kiinnostavilta

kun tuossa viittasin varuskuntien lakkauttamiseen ja niihin poistumisiin mitä monessa maakunnassa tapahtuu niin tämä maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja vapaaehtoinen koulutus tulee olemaan hyvin pitkälti vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen vastuulla ja sen mielihyvin maanpuolustusjärjestöt myös kantavat

miten sitten tätä lähidemokratiaa saataisiin parannettua ja ihmisten kiinnostusta lisättyä tähän meidän demokratiaan ja päätöksentekoon ja ennen muuta äänestämiseen

säästöjä arvioidaan syntyvän myös kiinteistöihin liittyvistä menoista jonkun verran ja se mistä valiokunnassa saimme asiantuntijoilta selvityksen on että palveluksen lyhennys kohdistuu lähinnä liikuntakoulutukseen kansalaiskasvatukseen jonkin verran marssikoulutukseen peruskoulutuskaudella ja sitten niin sanottuun rästikoulutukseen

itse katson tämän asian sillä tavalla että kun saadaan ne ensimmäiset äänestyskokemukset siellä tutussa kunnassa periaatteessa siellä voi myös olla tuttuja ehdokkaita saadaan madallettua sitä kynnystä siihen vaikuttamiseen ja äänestämään lähdettäisiin silloin paremmin

nyt kun lyhentämispäätös tehdään on hyvä ja erittäin tärkeää että varusmiespalvelusajan lyhentäminen kohdennetaan sinne jo erittäin tärkeä se kohdennetaan loppuvaiheeseen jatkokoulutuskaudelle sillä silloin se voidaan ottaa käytännössä pois näistä niin sanotuista juhlapyhistä mitkä kohdistuvat juhannuksen ja joulun aikoihin

niin edustaja kurvisen vetämä mts kuin myös reserviläisliitto tätä gallupeilla tutki ja hyvin vahva kansan tahto ja tuki on sille että voidaan maanpuolustusmäärärahoja nostaa

varusmiesten kertausharjoitettavien käytännön toimijoiden materiaalihankintoihin paikallisjoukkojen aluejoukkojen varustamiseen ja niin edelleen eli ihan siihen käytännön toimintaan

tämä on myös asia mitä keskustanuoret ovat ajaneet pitkään ja myös puolue on sille antanut tukensa

mutta kaiken kaikkiaan niitä yleisen asevelvollisuuden vahvistamisen ja tehostamisen mihinkä tällä nyt pyritään hyviä puolia on se että kenttäkouluttajien määrää on tällä pyritty myös osaltaan lisäämään liittyen varusmiespalveluksen mielekkyyteen ja turvallisuuteen ja siitä saatavaan hyötyyn

herra puhemies

jo nyt meillä käytännössä kaikki pankkiasiat toimivat hyvin suurelta osin sähköisen tunnistautumisen kautta monet muut asiat hoidetaan jo sähköisen tunnistamisen kautta

yleinen asevelvollisuus on ainut tapa turvata uskottava maanpuolustus isänmaassamme ja reserviläisiin pohjautuvilla sodanajan joukoilla pystytään koko suomen maanpuolustuksesta huolehtimaan

mutta herra puhemies haluan kiinnittää edelleen erityistä huomiota reserviläisten asemaan tämän seuraavan neljän vuoden aikana

olkoot nämä viimeisen vuoden aikana olleet tapahtumat meille myös suurena muistutuksena siitä että mikään tässä yhteiskunnassa ei ole itsestään selvää ja meillä pitää olla omat uskottavat itsenäiset puolustusvoimat osana meidän ulko ja turvallisuuspolitiikkaamme

sillä että sähköisen äänestämisen kautta pääsee helposti vaikuttamaan sanomaan oman mielipiteensä pystyttäisiin helpottamaan ja lisäämään varmasti äänestysprosentteja ja kansalaisten osallistuvuutta pystyttäisiin helpottamaan ja lisää

nämä hallituksen tekemät linjauksethan leikkaavat kertausharjoitukset käytännössä nollaan ja reserviläisethän siitä kantavat tietysti erityisen suurta huolta

siellä varmasti synergiahyötyjä on monella tapaa haettavissa mutta sen perustan on oltava meillä itsellämme täällä suomessa

toki tässäkin asiassa on vielä parannettavaa nimenomaan siitä näkökulmasta että sähköinen äänestäminen ei voi olla se millä kokonaan korvattaisiin nykysysteemi koska tietoliikenneyhteydet kin poikkeavat hyvin paljon toisistaan eri puolilla suomea

tässä muutamia ajatuksia tähän demokratiaan ja demokratiapoliittiseen selontekoon liittyen edustaja matti levoska edusti alanko kahiluoto

kertausharjoitukset ovat reserviläistoiminnan suola ja osittain jopa selkäranka ja se millä sodanajan joukkoja pystytään ylläpitämään joten siihen haluan kyllä kiinnitettävän erityisen suurta huomiota

sen takia sinne niitä resursseja tulee ohjata ja mielestäni niitä vapautuvia resursseja joita vain on puolustusvoimien sisällä ja joka tapauksessa muutenkin saatavissa on ohjattava sinne kertausharjoitusten lisäämiseen

yksi reserviläisten tärkeimmistä taidoista on ampumataidon ylläpitäminen ja suurta huolta herättääkin se että kun hallitus nyt päättää lakkauttaa nämä varuskunnat tietyistä erittäin useista maakunnista niin siinä samalla ovat nyt uhkana poistua ja poistumassa ampumaradat ja niitten käyttömahdollisuus

esimerkiksi etelä pohjanmaalla se tarkoittaa sitä että lähin ampumarata tulee sijoittumaan lohtajalle ja se muuten karsii harrastajia ja uhkaa tätä reserviläistoiminnan kiinnostavuutta osaltaan sillä ampumataidon ylläpito ja ampumaratojen käyttö on yksi olennainen ehkä jopa merkittävin osa tätä toimintaa tai ainakin yksi merkittävimmistä

tämä isyyslain uudistaminen eli isyyden määräytymistä koskevan lainsäädännön päivitys on todellakin tarpeen tasa arvon edistämistä siitä me puhumme tässäkin salissa hyvin usein ja ne konkreettiset toimenpiteet niitä tietysti haetaan

ja sen takia mielestäni ainoa oikea päätös olisi säilyttää nämä ampumaradat vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen käytössä ja myös harjoitusalueena ja meidän tulisi yhdessä pohtia niitä keinoja kuinka tämä voitaisiin toteuttaa

herra puhemies

näitä yhteydenottoja me saamme itse kukin aina silloin tällöin niin avioeroprosessien yhteydessä lasten huoltajuuteen liittyen kuin sitten myös avoliitto tai näissä muissa tapauksissa

puolustusvoimien määrärahat on saatava sille oikealle tasolle ja toiminta on palautettava jotta meillä säilyy uskottava ja itsenäinen puolustus

lapsella on oikeus sekä äitiin että isään se ensisijainen oikeus mutta myös isällä on oikeus tavata niitä omia lapsiaan saada se oikeus siihen oman lapsensa tunnustamiseen

tämä nykyhallituksen linja on kyllä näissä puolustusasioissa erittäin historiallinen ja se varmasti jääkin historiaan kaikkein suurimpana suomen itsenäisen puolustuksen kurittajana

arvoisa ministeri kysyisin nyt tästä lainsäädännöstä sellaisen asian että onko tämä uusi isyyslaki nyt sitten sovellettavissa tämän lain vahvistamisen jälkeen syntyvien lapsien osalta vai voidaanko sitä soveltaa myös takautuvasti eli niihin lapsiin joita tämä nyt jo tällä hetkellä koskettaa

maausko on se joka viljelijän on tähän asti hengissä pitänyt se että jaksaa uskoa siihen tekemiseen ja siihen että tuotetaan puhdasta suomalaista ruokaa

mitä te olette tehneet ja teette sen eteen että sukupolvenvaihdoksia saadaan edistettyä ja tiloja siirtymään seuraaville tuottajille

teidän johdollanne byrokratianpurku on kyllä lähtenyt todella vauhdikkaasti ja hyvällä mallilla käyntiin ja tänne meille nyt satelee näitä esityksiä joita sitten eduskunnassa käsittelemme ja koetamme viedä eteenpäin

mitkä ovat teidän arvionne siitä

kyllä nämä ovat sen kaltaisia uudistuksia jotka jo se kuuluisa maalaisjärkikin näin sanoo pitää toteuttaa

kuinka paljon tähän on resursseja laittaa tulevina vuosina

jos meillä kerran tekniikka kehittyy digiaika mahdollistaa meille paikantamiset luonnonsuojelualueista ynnä muista niin miksi ihmeessä pitäisi esimerkiksi maisemaa rumentavia tekijöitä mennä sinne maastoon sitten vielä laittamaan

me olemme niin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa suomessa tällä hetkellä että kaikki ne miljoonat mitä me pystymme keräämään pitää ilman muuta saada hyödynnettyä

tästä liito orava asiasta olen kyllä hieman eri mieltä edustaja hassin ja razmyarin kanssa

jokainen joka luonnossa liikkuu ja on pikkuisenkin sen kanssa tekemisissä näkee että liito oravia on paljon tässä maassa olemassa

vaikka se siellä listalla on niin käytännössä ja todellisuudessa se ei uhanalainen eläin ole kyllä siellä on liito oravalla jatkossakin mahdollisuuksia elää ja paljon

arvoisa herra puhemies

kyllä minua kanssa hieman epäilyttää se kuinka epätasa arvoiseen asemaan tässä mennään mikäli näitä kassakonevaatimuksia nostetaan ja kustannukset sitä kautta yrittäjille nousevat

minun mielestäni ensisijainen vastaus tässä olisi kumminkin valvonnan lisääminen pistotarkastusten tekeminen tällaisiin kohteisiin ja sitä kautta harmaan talouden ehkäiseminen

herra puhemies

on talolainat päällä talot rakennettuna sinne omiin kuntiin

ministeri wallin te olette luvannut jo räjähdealan muutoksen yhteydessä korvaavia työpaikkoja puolustusvoimien sisältä tai valtionhallinnosta muutoin

mistä te aiotte löytää nämä korvaavat työpaikat esimerkiksi ähtärin ja parkanon varikolta irtisanottaville kun lähimmät varuskunnat ollaan nyt lakkauttamassa keuruu ja kauhava ja jämsäkin

mitä te vastaatte heille heidän tulevaisuudelleen nyt puhumattakaan näistä varuskuntien ihmisistä jotka menettävät työpaikkansa

te annatte heille kylmästi nyt tällä hetkellä kenkää

no puolustusvoimien kantahenkilökunnalla upseereilla on sentään jonkinlainen muutosturva parempi mutta vielä vaikeammassa asemassa ovat siviilityöntekijät